vaikka hankintalainsäädännöllä tavoitellaan kustannussäästöjä täytyy muistaa että halvin vaihtoehto ei aina ole paras

paikallisten yritysten käyttäminen ei ole osoitus paikallistoimijoiden suosimisesta vaan on usein kokonaistaloudellisesti järkevintä

kun lapsille tarjotaan lähiruokaa tiedetään millaisissa olosuhteissa se on tuotettu ja tuotteiden tarjoajien kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa mutkattomasti

paikallinen yrittäjä tuntee asian ja olot monesti tavallista paremmin on lähellä säästää ympäristöä ja toimii joustavasti ja kyllä se on niinkin että suomalainen valmistaja tuntee parhaiten suomalaisten olojen vaatimukset

rikoslain muuttaminen niin että ne löysi lisää kansan kieli siihen lisätään säännös eläinsuojelurikkomuksesta on sinänsä tervetullut

vastaava viranomainen eli yleensä kunta asettaa palvelun tarjoajalle tietyt laatuvaatimukset ja valvoo yritysten toimintaa

on hyvä että monacon kanssa on päästy sopimukseen veroasioiden tietojenvaihdosta että pystytään estämään tämä järjestelmällinen veronkierto jota maailmassa valitettavasti liikaa on

mutta sehän on totta että ei pystytä tietenkään vaikuttamaan suomesta käsin erilaisten valtioiden päätöksentekojärjestelmiin saatikka demokratian etenemiseen

kokonaisvastuu on kuitenkin palvelun tilaajalla eli yleensä kunnalla

kyllä työministeri ansaitsee kiitoksen siitä että hän on ennakkoluulottomasti käynyt erittäin suurten ongelmien kimppuun siitä hän kunnioituksemme ansaitsee

mutta kun täällä huudellaan esimerkiksi että tuli yllätyksenä kaikki tietävät ed

mutta kiinnittäisin huomiota arvoisa puhemies siihen että euroopan unionin tulisi yhteisesti toimia näissä asioissa määrätietoisesti että saataisiin näitä veroparatiiseja tavallaan avattua että ei veronkierto olisi enää niin hyvin mahdollista euroopan unionin alueella

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä ettei kunta olisi samaan aikaan velvollinen kehittämään omia palvelujaan

jos tämä pieni suomi pystyy sen pysäyttämään yksin kapeilla hartioilla niin se on mahdottomuus kun yhdysvalloistakin meni yrityksiä tuhansien miljardien dollarien edestä meni omaisuutta arvottomaksi ja sitä muuten suomikaan ei pysty tulppaamaan

rikkomukset ja rikokset on toki karsittava ja niistä on asianmukaisesti rangaistava mutta kiinnittäisin huomiota myös siihen viljelijän omaan hyvinvointiin että kun ihminen on henkisesti vahva ja fyysisesti hyvässä kunnossa niin hän pystyy tekemään myös työnsä kunnolla

sitten jos eurooppa jonain päivänä alueena saataisiin tässä veroparatiisiasiassa kuntoon niin sittenhän meillä on vielä sen jälkeen haasteena saada kuntoon nämä muut veroparatiisit ja niiden kanssa yhteistyö syntymään

mutta kysyn arvoisalta ministeriltä olisiko saatavissa sellainen instrumentti käyttöön tehokkaammin että työllisyyspoliittista investointitukea saataisiin jolloin pienten yritysten kautta saataisiin todella vauhtia lisää suomen talouteen

lakiin liittyvien toimintatapojen yksinkertaistaminen nopeuttaminen ja tiedotus ovat kuitenkin asioita joihin pitää kiinnittää huomiota jatkossa

jos lisäämme byrokratiaa edelleen ja viljelijän työpanos menee yhä enemmän sellaisiin asioihin mitkä eivät ole sitä hänen ydinosaamisaluettaan sitä maanviljelystyötä maataloustuotantoa niin se johtaa siihen että valitettavasti sitten ihminen henkisesti väsyy ja tällaisia onnettomia murhenäytelmiä tulee kuten eläinsuojelurikkomuksia

lisäksi hankintalainsäädännön vaikutuksia pitää seurata jatkossa tarkasti

eduskunnan tulee saada tietoa esimerkiksi tällaisen selontekomenettelyn avulla ja myös asianomaisen erikoisvaliokunnan kautta

jonain päivänähän niihin veroparatiiseihin täytyy saada joku roti ja ennen kaikkea sitten saada sovituksi vero jolla pystytään näitä kansainvälisistä rahaliikkeitä verottamaan

toivon että tässä asiassa huomataan metsä puilta ja todellakin kiinnitettäisiin huomiota maanviljelijöiden hyvinvointiin ja sitten siihen että tilojen tuotanto olisi kannattavaa koska ilman kannattavaa tuotantoa se ihmisen henkinen hyvinvointikin suuren velkataakan alla tuskin on parasta mahdollista

satojatuhansia yksilöitä on liito oravia suomen luonnossa tälläkin hetkellä

mutta sitten kun pitäisi tehdä töitä uhrautua ja hiki niskassa hiihtää metsäpeuran perään mutta kun pelottaakin kun on jo pimeää ja susilauma ulvoo selän takana niin se on ihan eri asia

meidän suomalaisten yhteisenä asiana on oltava että pelastamme hyvinvointiyhteiskunnan

puukaupassa vain juttu on niin että sekä kuitupuulla että tukkipuulla molemmilla on kohtalonyhteys ja se koko paletti kun toimii on vähän väärin tarkastella yhtä kohtaa siitä jos ei huomioi koko kokonaisuutta

mutta tässä tilanteessa nyt kun tästä asiasta suomen talouden tilanteesta keskustellaan viittaan valtiomies juho kusti paasikiven aikanaan luomaan lauseeseen että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen ja tosiasiahan on se että me olemme liian kallis valtio tuottamaan erilaisia tuotteita tuonne maailmalle

vastakkainasettelu ei tuo tähän maahan yhtään työpaikkaa lisää

näissä maailman oloissa pitää kyetä sopimaan ja päättämään

käsittelyssä oleva kuntarakennelain muutosesitys on mielestäni hyvä ja perusteltu

välikysymyksessä annetaan ymmärtää että työttömyys ja muut suomen ongelmat johtuvat enemmän tai vähemmän suhdanteista ja että elvyttävä politiikka olisi ratkaisu

ensinnäkin tämä selvityspakon poistuminen on erittäin hyvä koska kunnat itsessään tietävät omissa suunnitelmissaan ja viisaat valtuutetut osaavat päättää hyvän virkamiesvalmistelun jälkeen onko kuntaliitostarvetta vai eikö ole

suomea on uudistettava

kun kunnat haluavat liittyä yhteen naapurukset ja sen vapaaehtoisuuden pohjalta se luo myös sitä uutta potentiaalia siihen yhteiseen päätöksentekoon

kuntalain ideahan on että nimenomaan päätösvalta on yhdessä kuntalaisilla ja kuntalaiset tuntevat itsensä tarpeellisiksi siinä prosessissa kun tehdään omaa aluetta koskevia päätöksiä

todellakin suurpetotilanne on huolestuttavan vakava ja nimenomaan se kohdistuu itärajan kuntiin pohjois karjalaan kainuuseen ja lappiin

vielä tähän keskusteluun lisänä sen verran mitä tulee tähän savonlinnan opettajankoulutussysteemiin ja siihen tehtyihin päätöksiin että todellakin yliopistot ovat itsenäisiä kuten tässä talossa aikanaan on päätetty siihen ei ole enää meillä pelimerkkejä

toisena asiana arvoisa puhemies tästä irtisanomissuojasta

on nämä luontodirektiivin uhanalaiset lajit jotka sinne on merkitty karhu susi ilves ja ahma joista kun valiokunta vieraili lieksan jamalin koululla todettiin että karhut asuvat koulun pihapiirissä

kunnat osaavat tämänkin asian kyllä itse päättää ja pitää muistaa että kunnista on eläköitymässä valtava määrä ihmisiä ihan normaaliin hyvään tahtiin ja sehän tarkoittaa sitä että tämä pykälä joka aikoinaan viiden vuoden suojapykälä oli on käynyt tarpeettomaksi

tämä ajatus sinänsä on kovin kiehtova en sitä kiellä mutta juttu on nimittäin niin että kansainvälisillä sijoitusrahastoilla on tapana toimia kansainvälisesti eivät vain pelkästään suomessa vaan koko eu alueella ja koko maailmassa ja jos me alamme tässä maassa tekemään tämmöisiä pieniä erillisiä veroja se johtaa vääjäämättä ja nopeasti siihen että pääoma karkaa tästä maasta

kalmarin esittämää susien siirtämistä eteläiseen suomeen niin kun etelä suomeen tulee esimerkiksi karhu vaikka ed

ja minä olen ihan varma siitä että kunta pitää tänä päivänä kiinni joka ainoasta osaavasta työntekijästä koska siellä on se ammattitaito ja tilalle uusien osaajien uusien ihmisten esimerkiksi terveydenhuoltopuolella työhön saaminen on kovin vaikeaa

arvoisa herra puhemies

zyskowiczin kotipiirin lähelle niin välittömästi on siellä ilmavoimat merivoimat maavoimat poliisivoimat ja kaikki mahdolliset aseistetut voimat liikkeellä mutta jos kotikunnassani ilomantsissa tai ed

kun luottamusta on ratkaisuista voidaan sopia niin että niistä hyötyvät sekä työnantajat että työntekijät

se on aivan samaa politiikkaa mitä senaatti kiinteistöt valtioiden kiinteistöissä noudattaa aivan älyttömät vuokrat sellaisilla alueilla jokainen tietää että ilomantsissa normaalimarkkinoiden vuokrataso ei ole kymmenettä osaa siitä mitä se tämän kaupungin keskustassa on

uskon että tämäkin asia ratkeaa itsestään tähän ei tarvitse tämän kummempaa kuin että todetaan vain että tätä viisivuotissuojaa ei ole ja kunnat osaavat senkin asian ratkaista

meidän kilpailukykyämme pitää saada paremmaksi työn tuottavuutta pitää saada paremmaksi ja ennen kaikkea tehtyä se tilanne tähän maahan että työn vastaanottaminen on aina paras vaihtoehto

nopeimmin tuloksia saadaan aikaan madaltamalla työllistämisen kynnystä ja purkamalla yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa

siksi toivon hartaasti arvoisa rouva puhemies että me parhaillaan menossa olevissa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa onnistumme hyvin saamme tämän tilanteen vakautettua

jokainen sen tietää että siellä on vuokrataso varmasti pienempi mutta kun siellä keinotekoisesti pidettiin laskennalliset vuokrat helsingin tasolla niin totta kai hyvänen aika mikään koulutus ei kannata

ajattelin kysyä että tässä tilanteessa kun meidän pitäisi tähän maahan luoda työtä ja toimeentuloa niin onko meillä olemassa näkökulmaa tähän asiaan mikä on turpeen kohtalo jatkossa

arvoisa herra puhemies

en tunne savonlinnan tapausta mutta olen surullinen sen puolesta ja tunnen myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan jotka tämän päätöksen kohteena ovat mutta yliopistot tekevät itsenäisiä päätöksiä

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että luonnonvara ja biotalous yhdistettynä huippuosaamiseen on lupaavimpia aloja luoda lisää pysyviä työpaikkoja koko maahan

tiedän mikä on nykyinen tilanne mutta onko meillä uudella vaalikaudella jota varten askelmia nyt lyödään maahan näkökulmaa siihen mikä tulee olemaan turpeen asema lähivuosina koska se on suomelle äärimmäisen tärkeä asia ja se korvaa nimenomaan kivihiiltä

tässä raportissahan todetaan aivan oikein että tarkastusvirasto pitää hyvänä julkisen talouden kokonaisuuden ohjauksen tiivistymistä ja toinen asia on että samalla virasto kiinnittää huomiota pääministeri sipilän hallitusohjelmaan jossa tämän kyseisen tehtävän toimeenpano näkyy hyvin selvästi

senaatti kiinteistöjen järjetön politiikka joka lopettaa tästä maasta kaiken järkevän toiminnan vuokrapolitiikalla siinä hommassa ei ole järjen hiventä ja yliopistokiinteistöt kuuluvat valitettavasti tähän samaan porukkaan

hallitusohjelman luonnonvara ja biotalouteen työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät uudistukset on mielestämme toteutettava mahdollisimman etupainotteisesti

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

jos sitä tarkastellaan vaikka nyt tämän päivän puukauppojen kautta tai jonkun muun asian kautta niin kylmä tosiasia kuitenkin on se että iso laiva kääntyy hitaasti

kyse on suomen uusteollistamisesta joka edellyttää myös teiden ratojen ja muiden väylien laittamista kuntoon koko maassa

meidän on huolehdittava viennistä kun kylmä tosiasia on että yli puolet suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä se on kylmä tosiasia kun kaikissa rahoissa lasketaan

tästä johtuen se tuottavuushyppy johon juha sipilän hallitus tähtää on äärimmäisen tärkeä

toistemme syyttelyn sijaan meidän olisi syytä myös tässä keskustelussa laittaa voimavaramme ratkaisujen hakemiseen siihen että mahdollisimman moni heistä voi työllistyä

tarvitaan uudistuksia joilla lisätään työnteon kannusteita ja ihmisten omatoimisuutta

tukiviidakkoa on raivattava

vaikeimmin työllistyvien palveluja rahoineen ja toimivaltuuksineen voitaisiin kokeilujen kautta siirtää työ ja elinkeinotoimistoilta laajasti kunnille

arvoisa rouva puhemies

sen keskustelun käyminen on vähän turhaa nyt

mutta nyt me elämme tätä asiaa joka tapauksessa tästä eteenpäin reaaliajassa ja miten me tämän urakan selvitämme se on meistä itsestämme kiinni eikä kenestäkään muusta